tämä on omiaan syrjäyttämään ja pudottamaan heidät pois näistä yhteiskunnan rattaista

kun me tiedämme että meidän keskeinen ongelmamme nuorten osalta jotka eivät valmistu ammatteihin ovat nämä koulupudokkaat ja niissäkin on työtä millä tavalla saamme nuoret sillä tavalla mukaan oppiin ja opiskelemaan että he voivat menestyä elämässään ja työelämässä niin vielä suurempi haaste on näiden ulkomailta tulleiden lasten ja nuorten osalta

tässä on kysymyksessä tällaisen sivistysvaltion perusasiat ei enää se saako näitä lapsia tai nuoria tänne tulla

se on tuommoinen mediassa käytävä turhakin keskustelu mutta he ovat jo täällä maassa ja heidän ihmisoikeutensa ja heidän mahdollisuutensa täytyy turvata

arvoisa puhemies

tämä uudistus on erittäin tervetullut

koko taksiliikenteen olemassaolohan perustuu kansalaisten kuljetuspalveluiden tarpeeseen

maaseudulla on usein pitkät matkat ja varsinkaan ikääntyneillä ihmisillä ei ole omaa autoa tai ei ole mahdollisuutta enää omalla autolla ajaa

silloin tarvitaan taksipalveluja

myös koululaisten pitkät matkat edellyttävät taksiyrittäjien olemista maaseudulla

toisaalta sitten kaupungeissa on erityisesti ruuhka aikoina taksien tarvetta ja silloin on tärkeää tämä taksilainsäädännön joustavuus että taksi on saatavissa silloin kun on kysyntää ja toisaalta se että taksiyrittäjä voisi selvitä että hän voisi pitää yrityksensä pystyssä ja se olisi kannattavaa

tässä mielessä ajateltuna minä pitkäänkin taksiyhdistyksien ja yrittäjien kanssa viran puolesta toimineena voin todeta että toivottavasti suomessa säilyy tämä raja että ei ole vapaasti taksiyrittäjiä markkinoilla kuten joissakin maissa on näitä lupia vapautettu ja se on johtanut aikalaiseen kaaokseen

no sitten ruuhka aikana kun on esimerkiksi jazzit tai muuten silloin tietysti takseja tarvitaan enemmän ja siitä saattaa taksin tilaajalle tulla semmoinen ajatus että nyt täytyisi olla puolet enemmän takseja

näinhän se aikoinaan on ollut että maaseudulla on ollut takseja jotka ovat pystyneet hoitamaan maaseudun ajot mutta tässä muutoksessa ovat nämä palvelut heikentyneet

tällä esityksellä jossa liikenneministeri vehviläinen on ollut aktiivinen turvataan nyt maaseudun taksipalvelut ja taksiyrittäjien taloudellinen mahdollisuus olla taksiyrittäjinä

mutta taksin tarvitsijan palvelun tarvitsijan kannalta on välttämätöntä että me turvaamme taksit tasapuolisesti ja niin että niitä ei tarvitse odottaa pitkien matkojen päästä

suomalaisen taksijärjestelmän koulutusvaatimukset ja ylipäätään ammattikunta ja kuljettajat kestävät kansainvälisen vertailun

meillä on varmasti maailman turvallisimmat taksit tai ainakin turvallisimmasta päästä

me tiedämme monia maita joissa taksin kyytiin nousu saattaa johtaa ryöstämiseen tai johonkin muuhun rikokseen tai sitten kuljettaja peittää taksamittarin tai muuten ajelee vähän mutkien kautta ja ottaa kovan laskun

he ovat rehellisiä toimivat oikein oikeilla pelisäännöillä ja kansalaiset voivat luottaa taksinkuljettajiin

se on valitettavaa että suomeen on enenevässä määrin viime vuosikymmeninä ilmestynyt yksityisiä autonajelijoita jotka keräävät porukkaa ja rahastavat

tässä on nyt se ikävä puoli että nämä vilpin tekijät eivät maksa euroakaan valtiolle samaan aikaan kun taksiyrittäjä joutuu maksamaan kaikki kustannukset jotka tähän lailliseen yrittämiseen liittyvät ja maksaa kaikki velvoitteensa ja veronsa

luvattomasta liikenteestä pitäisi säätää vieläkin ankarammat rangaistukset ja lisätä keinoja joilla poliisi voi paremmin puuttua luvattoman liikenteen harjoittamiseen ja säätää seuraamus niin kovaksi että tämmöinen liiketoiminta ei olisi niin kannattavaa kuin se tällä hetkellä on

arvoisa puhemies

tässä laissa vastaavasti kuin on ajovuorolistojen järjestäminen kaupungeissa tai sellaisissa paikoissa missä on paljon jää taakse ja niin niin että takseja nyt tulee sitten että myös tämmöisen maaseututaksiyrittäjän tulee ilmoittaa lupaa hakiessaan ja myöhemmin vähintään kerran vuodessa lääninhallitukselle sellaisten viikonpäivien ja vuorokaudenaikojen päivystyksistä tai sovituista päivystysvuoroista joina kysyntä on vähäisempää

arvoisa herra puhemies

tämä yliopistojen uudistaminen on varmasti paikallaan juuri siitäkin näkökulmasta että osaamisen keskeinen asia on nimittäin suomalaisen osaamisen turvaaminen ja sillä tavalla menestyminen kansainvälisessä kilpailussa vaikka joskus tuntuu siltä että kilpailu sanaakaan ei saisi käyttää

pidän tätä erityisen hyvänä

tosiasiassa suomalaiset kilpailevat osaamisella ja menestyksemme riippuu siitä miten hyvin suomalaiset on koulutettu ja miten hyviä innovaatioita ja mitä kehitystä täällä tapahtuu

vielä haluaisin nostaa esille sen että tällä hetkellä kovin tehokkaasti ei voida puuttua tämmöisten taksiyrittäjien toimintaan jotka mahdollisesti rikkovat säännöksiä eivät esimerkiksi noudata ajovuorolistaa näitäkin on taksiyhdistykset joutuvat näitä sitten paimentamaan ja poliisikin niihin puuttumaan tai eivät harjoita sitä liikennettä joka on myönnetty niin lääninhallituksella oli sillä olla

korkean tason osaamisenkin täytyy perustua korkeatasoiseen opetukseen ja kilpailukykyiseen osaamiseen myös ylipistotason koulutuksen saaneiden osalta

tämä lakiesitys on tietysti historiallinen ja koulutuksen kannalta merkityksellinen ja laajasti valmisteltu ja julkisuudessakin perusteellisesti ollut ja se on myöskin perusteellisen käsittelyn täällä eduskunnassa saanut

taksiyhdistyksethän ovat keskeisiä turvallisuuden ja taksipalvelujen järjestämisen kannalta ja myöskin itse valvovat näitä omia yrittäjiään niin että he noudattavat samalla tavalla kaikkia pelisääntöjä kuin muutkin yrittäjät

voimme siis lähtökohtaisesti todeta että tämä uudistus on tervetullut

tässä varmasti olisi kehittämistä niin lainsäädännössä kuin taksiyhdistysten ja viranomaisten valvontamahdollisuuksissa jotta puuttuminen olisi selkeämpää

ne arviot tämmöiset epäilevät arviot joita on esitetty ovat ihan myöskin paikallaan sen vuoksi että meidän täytyy varmistua siitä että yliopistoilla on mahdollisuus korkeatasoiseen opettamiseen ja siellä on oikealla tavalla rahoitusta

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan tämä uudistus on erityisen hyvä ja kun täällä tuli esille tämä kuorma autoilla tapahtuva luvaton liikennöinti niin se ei tietenkään voi olla niin ainakaan pidemmän päälle

nyt kansainvälisen kriisin osalta se on tietysti aina joka päivä ansaittava eikä se ole myöskään helppo tehtävä

tämän vuoksi on tärkeää että valtio pysyy merkittävänä rahoittajana ja että myöskin tämä valtion rahoituksen osuus korottuu indeksien mukaisesti jotta kaikki kustannukset voidaan turvata

ja nimenomaan tässä korostan sitä että kun laillisesti yrittävillä yrityksillä on yhteiskunnalliset velvoitteet ja ne joutuvat ne hoitamaan niin kyllä kaikkien muidenkin pitää samoilla pelisäännöillä sitten tehdä henkilökuljetusta jos sellaista tehdään

kiinnitän tässä huomioni suomessa sellaisten maakuntien osaan joissa ei ole omaa yliopistoa

on erityisen hienoa että tässä mahdollistetaan myös taksiyhdistysten järjestämä ajolupakoulutus ja toisaalta se että tämä poistettiin sieltä tämä paikallistuntemusasia poliisin toimenpiteistä

meille yliopistokeskuksista tuleville kansanedustajille on ollut vuosien työ jo omalla paikallamme puolustaa ja ajaa yliopistokeskusten turvaamisen asiaa

itsekin olen virassani kuulustellut näitä paikka asioita ja sitten myöskin ollut tekemisissä sellaisten taksiyhdistysten kanssa joiden kanssa on sovittu että tämä

alun perinhän näytti siltä että koko yliopistokeskuksia ei haluttu mainita laissa saatikka sitten määritellä millä tavalla yliopistokeskusten toiminta turvataan

eun arviointi siitä kai se että se varsinainen koulutus ja testaaminen tapahtuvat sen kouluttajan toimesta

kun yliopistojen autonomia nyt sitten toteutuu niin tietysti on ollut pelkona että sitten kun yliopistot joutuvat resursseja mitoittamaan ne alkavat lopettamaan yliopistokeskuksia

minä pidän paikallistuntemusta ja sen testaamista erittäin tärkeänä ja se on kyllä sitten tämän kouluttajaluvan saajan ja valvovien viranomaisten poliisin ja lääninhallituksen ja ajohallintokeskuksen asia varmistaa että näin myös tapahtuu

siitä on meillä puoluetason päätökset ja myöskin eduskuntaryhmän päätökset miten me katsomme että tämä yliopistolaki tältä osin toteutuu

tietysti yliopistokeskusten osuus on pieni tässä mutta jos ajatellaan alueellista osaamista niin kyllä yliopistolla ja korkea asteen koulutuksella on kaikissa maakunnissa aivan yhtä tärkeä merkitys kuin on näissä yliopistokaupungeissakin

tunnustamme tässä sen että yliopistotasoinen koulutus on tärkeää ja meidän on turvattava näiden yliopistojen toiminta

samalla tavalla yliopistotasoinen opetus näissä maakunnissa joissa yliopistoa ei ole on yhtä lailla jopa kohtalonkysymys

alueelliset innovaatiot ja rahoitus lähtevät nimenomaan siitä että koetaan tämän yliopistokeskuksen toimivan sen oman maakunnan ja alueen nuorison ja ihmisten ja yrityselämän ja yhteiskunnan hyväksi

esittämässä tai käsittelyssä lakiesitys joka sisältää nyt yliopistoille yliopistokeskusten kehittämisrahan joka menee yliopistojen toimintaan osoitettuihin määrärahoihin jotka ovat indeksikorotuksen piirissä

nämä olisi syytä muistaa kun tässä eduskunnassakin käydään tätä jakokeskustelua ja väittelyä siitä miksi ei eri puolille lisätä kaikkea hyvää koska nämä velat täytyy joskus maksaa ja me emme voi loputtomasti tehdä velkaa tulevien sukupolvien maksettavaksi

me katsomme että tältä osin tulevaisuudessa yliopistokeskuksia voidaan kehittää

nämä emoyliopistot eivät joudu ainakaan rahoituksen vuoksi sellaisen ongelman eteen että rahat eivät riitä yliopistokeskusten ylläpitämiseen ja että ne jouduttaisiin jollakin tavalla ajamaan alas

no mitä tällä rahalla sitten saadaan aikaan

tietysti yliopistokeskusten menestyminen on kiinni siitä millä tavalla ja kuinka laadukasta opetusta ne antavat ja niiden pitää pystyä osoittamaan tarpeellisuutensa

on hyvänä asiana positiivisesti todettava että nämä hallituksen päätökset ydinvoimaloiden rakentamisesta nostavat kansantuloa ainakin maakunnissa ja alueellisesti

näin on myöskin ollut

meillähän on esimerkiksi satakunnassa porin yliopistokeskus joka on verkostoyliopisto jonka tulokset ovat mitattavissa millä hyvänsä mittarilla ja ne ovat erinomaiset

toisaalta nämä verkostoitumisen hyödyt voivat koitua nimenomaan opiskelijoiden hyödyksi koska meillä on viisi eri yliopistoa joilla on siellä oma laitoksensa ja yksikkönsä

toisaalta on tämä vihreä energiapaketti joka antaa työtä ja työpaikkoja ja sitä kautta verotuloja ja toimeentuloa alueille

sitten siellä on oma yhteinen yliopistokeskusorganisaatio jossa opiskelu yli näiden yliopistorajojen on mahdollista

oletan että tulevaisuuden yliopistot siirtyvät tähän suuntaan verkos toitumiseen enemmän ja sen etujen hyödyntämiseen

arvoisa puhemies

tämä indeksikorotusten mukainen rahoitus yliopistoista yliopistokeskuksille oli keskustan keskeisimpiä asioita jotka liittyvät yliopistokeskuksiin

en halua korostaa sitä että nämä yliopistokeskukset olisivat ainoita vaan tämä koko yliopistouudistushan on tärkein ja näiden emoyliopistojen mahdollisuus kilpailla kansainvälisillä tieteen ja osaamisen markkinoilla

myöskin ennen tätä eduskuntakautta paljon eläkejärjestöt vaativat eläkkeensaajan ja palkansaajan verotuksen oikaisua ja tätä on nyt sitten oikaistu oikein hartiavoimin

mutta tämä oli tärkeää koska tähän liittyi juuri pelkoja siitä että emoyliopistot joutuvat taloudellisesti semmoiseen asemaan että voivat joutua näitä ajamaan alas

esimerkiksi satakunnassa yliopistokeskuksen merkitys on ollut aivan merkittävä korkeamman koulutuksen saaneiden osuuden kasvussa

siksi kun joskus on tavannut tuossa eläkeläisiä jotka ovat väittäneet ettei ole tullut yhtään lisää ja tämä näkökulma on ollut se että nyt täytyisi valtion vaan lisää antaa niin olen sanonut että nyt kannattaa kyllä katsoa ne eläkenauhat

mutta näin muistaisin että tällä yliopisto opetuksella on selkeä suora yhteys siihen minkälainen koulutustaso noilla alueilla on

vaikka eihän se eläke iso ole niin kun se pannaan tähän viitekehykseen millä näitä kaikkia rahoitetaan niin silloin sillä onkin jo merkitystä

arvoisa puhemies

olen erityisen tyytyväinen tähän lausumaehdotukseen jonka valiokunta eduskunnalle esittää hyväksyttäväksi ja joka kuuluu seuraavasti

arvoisa puhemies

haluan tässä kuitenkin nostaa tämän turvallisuussektorin esille ja siitä lähinnä todeta että on hyvä että suojelupoliisi saa terrorismin ehkäisyyn jonkun verran rahaa

eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä että yliopistokeskuksille suunnataan vuosittain vähintään nykyisen tasoiset määrärahat

lopuksi totean että tämä kehittämismääräraha on ollut vuosittain aina erityisen eduskunnan päätöksen määrärahapäätöksen takana milloin tätä on haluttu vähentää ja milloin sitä ei ole haluttu ollenkaan ylläpitää tai sitä on haluttu lei kata

sen sijaan huoleni kohdistuu nyt poliisilaitoksissa toteutettuun virkojen täyttökieltoon ja myöskin siihen että siellä muista toimintamenoista säästetään

ja poliisikoulusta valmistuneita on työttöminä viitisenkymmentä ja valmistuu vuoden loppuun mennessä monta kymmentä lisää ja jos nämä määräaikaiset virat jätetään täyttämättä ja eläkkeelle lähtevien virat pannaan myöskin jumiin niin meillä on puolen vuoden päästä satoja poliiseja työttömänä samaan aikaan kun kansainvälinen huumerikollisuus ja väkivaltarikollisuus lisääntyvät ja monista maaseudun maakunnista poliisiasemia on lopetettu ja keskitetty poliisivoimia sinne maakuntien keskuspaikkoihin

arvoisa puhemies

minä haluan tuoda tässä esille tämän taksiyrittäjien toimintaedellytysten turvaamisen

näen välttämättömänä että jo lisäbudjetissa tälle vuodelle poliisille annetaan lisärahaa ja ensi vuoden budjettiin tätä kehystä on korjattava

kyllä eduskunnalla on siitä suuri vastuu sen vuoksi että me edellytämme ammattiyrittäjältä kaikkia laillisia maksuja ja hyvää autoa ja turvallisia laitteita ja nyt on puhuttu vielä tämän alkolukon säätämisestä koulukyytitakseihin pakolliseksi

muutoin ei mene oikein tämä asia että valtiolle kuuluva kansalaisten perusturvallisuuden ylläpito vaarantuu ja koulutetaan kalliilla lähes kolme vuotta nuoria ihmisiä turvallisuusammattiin ja sitten he joutuvat hakeutumaan johonkin muualle tai olemaan työttömyyskortistossa samaan aikaan kun poliisit poimijat vähene e

nyt kun näitä kuntia yhdistyy niin on semmoisia tapauksia joissa maaseudun taksit joutuvat liittymään aluetaksikeskuksiin ja siellä on taas erittäin kalliit omat maksunsa ja samaan aikaan meillä sitten on näitä laittomia kyydinkuljettajia jotka perivät erilaisia summia ja erilaisin hämäräkeinoin peittävät niitä

olen itse ollut näitä rikoksia tutkimassa ja vaikka meillä oli valokuvatkin otettuna siitä yksi taksipalvelujen käyttäjä oli niin aktiivinen että alkoi sitä selvittää ja kaikki tutkinnat tehtiin niin näyttö ei kuitenkaan riittänyt ja edelleen tämä laiton taksi sai jatkaa ajeluansa

minun mielestäni pitäisi tarkistaa näitä sääntöjä ja kiristää näitä rangaistusseuraamuksia ja laittaa myös taloudelliset seuraamukset

muutoin taksiyrittäjien on mahdotonta tulla toimeen kun koko ajan tulee lisää vaatimuksia ja valtavia lisämaksuja ja muutoinkaan monesti siellä maaseutukunnissa takseilla ei ole niin paljon kyytejä että sillä mitenkään kultaa vuoltaisiin

arvoisa puhemies

täällä on käyty vilkasta keskustelua tästä budjetista ja arvosteltu budjettia opposition taholta että tämä ei ole riittävästi elvyttävä toisaalta että on kovin myöhällä havaittu tämä tarve

niin kuin täällä on todettu me emme tiedä tämän taantuman syvyyttä ja sitä johtaako se sitten lamaan vai ei mutta sen me tiedämme että hallituksen toimet ovat olleet johdonmukaisia ja pitkälle tulevaisuuteen katsovia

sitten kotitalousvähennys joka kyllä auttaa ihan semmoisissa käytännön korjaustehtävissä kotona ja toisaalta yritysten rahoituksen turvaaminen ovat sellaisia toimia joilla yrityselämä voi pitää toimintaa ja tuottavuutta yllä ja pitää myöskin työllisyydestä huolta

kaiken kaikkiaan minä näen tässä budjetissa hyvin paljon sellaisia avauksia joita aiemmissa budjeteissa ei ole ollut ja se ottaa huomioon nykyisen ja tulevan tilanteen

arvoisa puhemies

seurujärven näkemykseen näistä taksilupien määrästä

hyvin monet paikasta riippumatta kertovat että nyt laman aikana kyydit ovat merkittävästi vähentyneet

mutta vielä totean suomalaisten taksien luotettavuudesta

hän ajoi monien mutkien kautta ja sitten vielä kun minä aloin maksaa pankkikortilla niin hän sanoikin ettei ole laitetta että nyt täytyy lähteä hakemaan pankkiautomaattia

tosiasiassa kuitenkin kun selvitin myöhemmin niin kyllä siinä autossa ja kaikissa muissakin autoissa on pankkikorttimaksumahdollisuus

on totta että sekä poliisilla että lääninhallituksella on kyllä laissa mahdollisuus valvoa ja puuttua sellaiseen yrittäjyyteen jossa rikotaan säännöksiä mutta voin kyllä todeta että kovin helppoa se ei ole

se on aika kovan työn takana jos näitä sanktioita luvan määräaikaisesta peruuttamisesta asetetaan

olen ollut tapauksissa joissa yrittäjä on syyllistynyt rattijuopumukseen eikä sillä ole ollut vaikutusta luvan pitämiseen

myöskin sitten on ollut tapauksia joissa ajovuorojärjestystä on säännönmukaisesti rikottu eikä siinä ole kovin helpolla voitu tätä puuttumista tehdä

mutta paljon suurempana ongelmana näen tämmöisen laittoman rikollisen ammattiliikenteen harjoittamisen

minusta se pitäisi ottaa yhtenä asiana kerta kaikkiaan esille että tämmöinen peli pitää pystyä yhteiskunnassa lopettamaan jos me samaan aikaan edellytämme rehellisiltä yrittäjiltä kaikista maksuista valtiolle ja

yritä yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy rakennusten ja lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

kunnille osuutta

arvoisa rouva puhemies

me olemme tekemässä merkittävää ratkaisua suomen hyvinvoinnin näkökulmasta

me päätämme huomenna millä tavalla suomalainen saa täällä tarvitsemaansa energiaa ja hyvinvointia

tähän pakettiin liittyy uusiutuvien energioiden hyödyntäminen joka on historiallisen suurta ja toisaalta myöskin ydinsähkön ja ydinvoimalaitosten rakentaminen

aivan aluksi voin todeta että olen tämän koko energiapaketin kannalla ja tuen myös kummankin ydinvoimalaluvan myöntämistä

yksi tapa kuitenkin on minua häirinnyt ja se on se että on tutkimustuloksia käytetty tahallisesti pelotteluun ja vääristelyyn

en tiedä kuinka vakavalla huomiolla on esimerkiksi sosiaali ja terveysvaliokunnassa käsitelty saksalaista tutkimusta lasten syöpätapauksista ydinvoimaloiden ympäristössä

kikk tutkimus viittaa hyvin vahvasti siihen että toimivat ydinreaktorit tuottavat jotakin joka lisää erityisesti pienten lasten syöpäriskejä

tämä tulkinta on väärä ja ilmeisen tahallisesti sellaiseksi tehty

tutkimuksen mukaan enintään viiden kilometrin etäisyydellä ydinvoimalaitoksista asuvilla alle viisivuotiailla lapsilla esiintyi enemmän leukemiatapauksia kuin kauempana asuvilla lapsilla

syytä suurentuneeseen leukemian esiintyvyyteen ei tiedetä

ja nämä kikkn tutkijat toteavat itse että havainto ei johdu säteilystä koska ydinvoimalaitoksen ympäristössä altistuminen säteilylle ei ole suurempaa kuin muilla alueilla

lasten leukemiasta ydinvoimalaitosten ympäristössä on tehty aikaisemmin useita tutkimuksia jotka ovat koskeneet kymmeniä laitoksia eri maissa

sitten vielä stukin toteamus

eli suurempi kuin on todettu

kotimaisten ydinvoimalaitosten vaikutusta ympäristöön seurataan tarkasti ja tulokset raportoidaan säännöllisesti

voimalaitoksien ympäristössä mitatut radioaktiivisuustasot ja niistä koituvat säteilyannokset lähialueiden väestölle ovat olleet niin pieniä että niillä ei ole käytännössä merkitystä verrattuna väestön muista syistä saamaan säteilyyn toteaa säteilyturvakeskus

ja kun otetaan huomioon että syöpä on hyvin yleinen joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään ja joka viides menehtyy tähän syöpäsairauteen niin leukemian ja syövän syiden etsiminen ydinvoimaloiden lähettyviltä on täysin perusteetonta ja väärää pelottelua ja informaatiota

arvoisa herra puhemies

arhinmäki vaati että tällaisia toimia pitää tehdä ja hän ei ole varmaan huomannut tästä mietinnöstä että ne juuri kohdistuvat sinne

kiinnitän huomioni pariin asiaan

yliopistojen uudistamisen yhteydessä voi yliopistokeskusten toiminta pahimmassa tapauksessa vaarantua jos yliopistoille ei aseteta mitään velvoitteita ylläpitää yliopistokeskuksia

yliopistokeskusten merkitys sellaisten maakuntien ja niiden ihmisten menestymiselle joilla ei ole omaa yliopistoa on erittäin tärkeä jopa ratkaisevan tärkeä

arvoisa rouva puhemies

se on hyvä täällä eduskunnassa hallituksessa ja erityisesti opetusministeriössä huomata

tämän lisäbudjettiesityksen tavoitteena on vakauttaa euroopan taloutta ja parantaa tällä tavalla euroopan ja euroopan maiden kansalaisten asemaa tai pitää sitä ainakin yllä